tähän työelämä ja tasa arvovaliokunnan mietintöön on jätetty vastalause siinä on tämmöinen lausumaehdotus ja luen sen tässä ja ehdotan sitten tätä päätökseksi

eduskunta edellyttää että hallitus luopuu tuottavuusohjelman mukaisista ylimitoitetuista henkilöstön vähentämistavoitteista perustettavissa te toimistoissa ja te keskusten ja te toimistojen osalta merkittävimmät rakenteelliset muutokset jätetään vuoden päästä toteutettavan ellu uudistuksen yhteyteen

arvoisa puhemies

pentti oinonen otti ulkomaisen työvoiman ongelman esille ja itse olen kyllä miettinyt ihan samaa kysymystä ja kysynkin ministeriltä onko jotain tehtävissä

muistaakseni viime vuonna ainakin punavuoressa nämä maahanmuuttajat olivat innoissaan siitä että pääsivät lapioimaan niin että tähän pitäisi luoda semmoinen systeemi jotta sehän on hyvää tekemistä

mutta sen verran perustelen tässä jotta ajatushan tässä meillä on sellainen jotta tässä tapahtuu te keskusten henkilöstön osalta aikamoinen muutos siis nyt tehtäisiin yksi muutos ja vuoden päästä uudelleen ja meidän mielestämme se on aika rasittavaa ja tehdään turhaa työtä

äsken tulin tuosta aseman läpi kävin tuolla kaupungilla kävelemässä ja tuossa oli ihan joutilaan näköistä porukkaa jolla lapio olisi varmasti kestänyt hyvin kädessä

samalla turvattaisiin niin kuin täällä todetaan työvoimapalvelujen ja kaikkien palvelujen saanti ja katsottaisiin se riittävä henkilöstömäärä

arvoisa puhemies

kaikkein ikävintä on että tässä viedään palveluita pois kun on suunnitelmia joissa näitä sivupisteitä työvoimatoimistoista suljettaisiin ja sehän tarkoittaa että niille työttömille tulee aika pitkä matka sitten näihin pisteisiin ja minusta se on täysin kohtuutonta koska pitäisi lähteä siitä jotta se palvelu tuotetaan lähellä ihmisiä

ja tavallaan kun valtionveron kautta ei niitä pienituloisia saa rokotettua niin sitten välillisten verojen kautta se lasku tulee lankeamaan näille siinä jotta ostovoima kapenee alvia nostetaan ja energiaveroja nostetaan ja sehän tarkoittaa sitä jotta siellä se ostovoima on pienempi

toisaalta kun katsoo ympäristön kannalta niin on järkevämpää että yksi ihminen matkustaa johonkin antamaan palvelua kuin että sadat ihmiset matkustavat johonkin etäpisteeseen

varallisuusveron poisto aikanaan oli täysi virheratkaisu koska se antoi impulssin siitä jotta isotuloisilta taikka niiltä joilla on paljon omaisuutta verot poistetaan

olen kyllä ymmärtänyt jotta kepun puoluejohtajaehdokkaiden tentissä yksikään ei ollut palauttamassa varallisuusveroa mikä kuvastaa sitä asennemaailmaa

arvoisa puhemies

tässä edelliset puhujat ovat perustelleet jotta tässä on kansainvälisestä lamasta tai taantumasta kyse ja kriisi on lähtenyt tuolta amerikan mantereelta

me emme siihen kansainväliseen puoleen hirveästi voi vaikuttaa osin jotain mutta me voimme vaikuttaa siihen mitä tehdään täällä kotimaassa kotimaisen kysynnän ja työllisyyden osalta ja tietysti eurooppalaisella tasolla siihen miten tätä eurooppalaista elvytystä joka on vireillä hoidetaan

eurooppalainen elvytyshän lähtee siitä jotta elvytyksen pitää olla määräaikaista väliaikaista ja täsmäkohdennettua

mutta mitä tämä tarkoittaa kun sanotaan että tämä ei ole täsmäkohdennettua eikä määräaikaista siis pelkästään lamaan tähän matalasuhdanteeseen kohdistuvaa

ainoastaan taitaa olla tämä metsävero ja joitain tämmöisiä pienempiä jotka ovat ihan hituja koko sakissa ja jotka on määräaikaisiksi todettu mutta muut kaikki ovat pysyviä siis viedään pysyvästi veropohjaa pois

kun tämä kelamaksujen poisto on veroluontoinen maksu niin siinäkin olisi pitänyt tehdä sillä tavalla että antaa tämä kunnille suoraan valtionosuuksina eikä tehdä tätä ratkaisua niin kuin nyt on tehty koska kuitenkin tämä maksatuspuoli tulee sillä tavalla olemaan jotta siinä pääsevät köyhemmätkin nyt maksamaan osansa

elikkä kun se tulee energiaverojen puolelle vähän myöhemmin niin sitten pääsevät kaikki osalliseksi siihen tai joutuvat sanotaan niinpäin

sehän tarkoittaa että silloin perustoimeentuloa ja työmarkkinatukea kaikkia näitä osioita tai pienempiä eläkkeitä pitää korottaa jotta pystyvät nämä ihmiset elämään vähintään samantasoista elämää kuin tällä hetkellä

sitten iso asia joka minusta tässä varmasti tulee eteen on se että kun lainasta on kova kysyntä ympäri maailmaa niin koron hinta tulee varmasti nousemaan

kun laskee näitä suhteita niin tässä ilmeisesti ei ole paljon ennakoitu koko tämän suunnitelmakauden aikana jotta tässä korko nousisi

mutta minun väittämäni on että se tulee nousemaan koska kun rahasta on kova kysyntä niin markkinataloudessa tulee aina näin käymään

se on just näin ja se näkyy jo tänä päivänä

muun muassa eilen oman kunnan osalta nordea pankki on lähettänyt jo tiedon että se tulee nostamaan näitä korkoja jotka on aikaisemmin sovittu

arvoisa puhemies

tämä lakiesitys sinällään on hyvä

tässä toivon vaan että tämä mahdollisimman nopeasti saatetaan voimaan sillä nyt on kyse siitä jotta kun tämä esitys tuli julki tuolla velkajärjestelijöiden keskuudessa ja velallisten keskuudessa jotka odottavat järjestelyä niin sehän pysäytti järjestelyt koska nämä velalliset jäivät odottamaan sitä jotta tässä tulee niin kuin helpotusta mahdollisesti heidän näihin ongelmiinsa ja sen takia tämän voimaan saattamisen pitää olla mahdollisimman nopeaa

nyt mennään taas ylös ja siinä vaiheessa kun taas kasvu alkaa niin ilmeisesti joudutaan tekemään näitä leikkauslistoja siitä huolimatta että puhutaan kauniisti jotta täällä joillakin työikien pidentämisillä nämä hommat hoidetaan

kun aikaisemmin robin hood teki niinpäin jotta otti rikkailta ja jakoi köyhille niin tässä tapahtuu toisinpäin

siinä mielessä semmoinen oikeus ja kohtuus pitäisi ottaa huomioon siinäkin kysymyksessä jotta kun tehdään uusia lainsäädäntömuutoksia jatkossa tähän niin kuin pitääkin tulla jatkoa niin katsotaan myös näiden ihmisten asema mikä on heille oikeus ja kohtuus

tässä pääomapiirit jotka omistavat nämä varallisuudet saavat hyviä koronmaksajia elättäjiä tulevaisuudessa koska valtiot ovat niitä

korko nousee ja jotkut pällistelevät meidän rahoja mutta ne eivät vaan tule sairauden ja terveydenhoitoon eivätkä työttömyysturvaan eivätkä teiden kunnostamiseen

itse taas toivoisi jotta tämä muutos olisi joiltakin osin pysyvä

elikkä jos ihminen on päivän viikossa lomautettuna niin hän saisi jatkossakin työttömyysturvan koska se on ollut ongelma

kaikki alle kuukauden työsuhteet pätkätyöläiset menivät sovittelun piiriin ja siinä tuli tämä ongelma mikä nyt tässä on siitä lähtien koettu työttömyyskassoilla ruuhkina

silloin kun aikanaan se laki tuli voimaan satuin itse olemaan työttömyyskassan hallituksessa ja siinä kassassa lisättiin melkein kymmenen ihmistä sinne pyörittelemään näitä papereita edestakaisin ja katsomaan onko henkilö ollut tunnin vai kaksi töissä satasen hankkinut vai viisikymppiä

edelliselle puhujalle voisi todeta jotta jos tämä on niin ongelmallinen kuin sanoitte niin odottaisi jotta kansanedustaja ikään kuin omantunnon ääntä noudattaisi täällä salissa ja voisi äänestää sen puolesta jos hän kokee niin kuin koette ihan oikein että tässä on tosi iso tasa arvokysymys koska kun katsoo niin eivät tässä naiset häviä vaan naisvaltaiset alat

jos on jossakin tehtaassa töissä tai vaikka metallipajassa niin kyllä nainen siellä saa saman palkan kuin mieskin jos tekee samaa työtä ja siinä ei ole eroja jolloin naiset saavat ihan samanlaisen korvauksen jos ovat lomautettuina kuin miehetkin

mutta sitten kun katsotaan aloittain niin jotkut alat sattuvat olemaan enemmän naisvaltaisia kuin toiset ja siellä on sitten palkkatasokin keskimäärin pienempi

mutta ne kaikki ihmiset ketkä ovat yhden päivän vaan lomautettuina voittavat sinällään ihan selkeä hyvä ajatus

mutta sitä ei meidän ryhmämme eikä kumpikaan vasemmistoryhmä hyväksynyt

mutta tämä ed

siellä raksi olisi ruudussa ja se ilmeisesti tarkoittaisi sitä jotta se ihminen tietäisi päivärahaa saadessaan jotta tässä saa vähän pienemmän liksan korvauksen työttömyysturvan mutta sen saa nopeammin

arvoisa puhemies

mutta jos malttaa odottaa ja laittaa toiseen ruutuun raksin niin se vie sitten muutaman viikon enemmän ja sitten saa muutaman kympin enemmän viikossa rahnaa

se voi olla ihan hyvä ajatus mutta tiedän nyt jotta hallituspuolueen edustajat ovat vankkoja niin kuin vihreätkin ovat viimeisen päälle sitä mieltä jotta naisvaltaisia aloja saa sorsia näköjään

yleensä työhallinnon rahoja on leikattu ensi vuoden budjetissa ja sehän tarkoittaa että siellä on vähemmän käyttöön niitä toimia joilla katkaistaan pitkäaikaistyöttömyyttä

pulliainen tarkoitti että voi olla että siellä joku pätkä alussa ihmistä aktivoidaan työllistetään ja sen jälkeen se ihminen häviää ikään kuin putoaa sieltä pois

toinen asia koskee vajaakuntoisia

siellä on annettu kuntoutusta koulutusta ja siihenpä se on sitten lopahtanutkin

yksi kaveri tässä juuri soitti kontiolahdelta että hän yrittää uudelleen siihen päästä mutta rakentakaa nyt semmoinen ehjempi putki että siinä on kuntoutus koulutus ja työ jolloin hän pääsee oikeasti tekemään jotain

minulla on sen näköinen näköala tässä kun täällä on puhuttu jotta pitää kerätä rahoja yhä enemmän energiaveropuolelta jotta ne on haittaveroja

minä näen sillä tavalla jotta suomen tapaisessa maassa missä on pimeää kylmää pitkiä välimatkoja se haitta tulee siitä kun menetämme sitten kilpailukykyä

nimittäin kun nostetaan veroja energiaveroja silloin meidän on nostettava myös palkkoja sitten on nostettava eri näköisiä etuuksia mikä tarkoittaa että jostakinhan se on aina kerättävä tämä vero ja silloin tuotteiden hinnat tulevat nousemaan

jos puhutaan että se on haittavero hyvin summittaisesti tehdään luonnostaan inflaatiokierrettä ja heikennetään kilpailua onpa se minkä alan tahansa teollisuuden tai palveluiden alan osalta kun myydään ulos ja kilpaillaan kansainvälisillä markkinoilla

sitten iso asia minusta on tuossa niin kuin aikaisemmin jo vastauspuheenvuorossakin totesin työmarkkinatuki kaiken kaikkiaan

se tekee näitä teknisiä eroja ja tekee semmoista jotta siinä sitten tulee jopa ihan oikea erokin jossakin vaiheessa kun muutetaan erilleen asumaan vaikka kuin oltaisiin vielä yhdessä

mutta se tekee ylimääräisiä kustannuksia asumistukien yksinhuoltajalisien ja kaikkien osalta ja sen takia toivon mukaan nyt ensi hallituksen ketä siellä mahtaa ollakaan hallitusohjelmaan kirjoitetaan jotta puolison tulojen tarveharkinta poistetaan ja päästään siitä ongelmasta irti

täällä ministerit väittivät toissapäivänä ja eilenkin jotta ei olla menossa tasaveron suuntaan mutta koko ajan kaikilla näillä tempuilla ollaan menossa vahvasti tasaveron suuntaan energiaverot vievät sitä alvn korotus

käytän paikaltani tämän puheenvuoron

jos meidän vanha papukaija eläisi ja se olisi ollut television ääressä niin kun menisin kotiin se toistaisi populistit populistit tai pelastakaa pelastakaa tai pelastus

siinä mielessä on hyvä kun se ei elä enää koska hyvin ovat näköjään opit menneet perille mitä on tuolla porvaripuolella opetettu jokaiselle puhujalle

toisaalta olisin valmis tekemään tässä esityksen jotta puolet porvariedustajista voisi sinne kreikkaan nyt lainata ehdottomasti koska siellä on niin vahva usko että talous saadaan hoidettua

me olemme kiltimpiä emme äänestä niin paljon vastaan puolet vaan seuraavaan lentokoneeseen tuonne etelään päin ja neuvomaan sinne konsultoimaan miten se homma viedään kotiin siellä ja talous kuntoon

pitää vaan kysyä pelastajat miten pitkään me olemme vielä pelastajia milloin meidät pelastetaan

ihmettelen miten tämmöinen porvarillinen ajatus jonka mukaan pitäisi pitää hyvää huolta taloudesta sortuu semmoiseen ajatukseen niin kuin nyt hallitus sortui

arvoisa puhemies

nimittäin suomessa ovat ydinvoimat jauhaneet sähköä jo aika pitkän ajan useita kymmeniä vuosia ja meillä on olemassa ydinjätettä jota ei saa viedä rajan yli niin kuin tiedätte

sehän tarkoittaa sitten että meidän on hoidettava tavalla tai toisella ja sillä tavalla jotta se on pysyvästi turvallisesti johonkin laitettu tämä ydinjäte johonkin ja tämä posivan onkalo tuolla olkiluodossa lienee aika hyvä esimerkki siitä jotta siinä suomi on edelläkävijä turvallisessa loppusijoituksessa

ainakaan en tiedä maailmalla yhtään maata jossa olisi niin pitkälle vietyä tutkimusta jossakin on tutkittu mutta on pysäytetty tutkimus ja sen tyyppistä peruskalliota kuin suomessa

mutta sattumia tietysti voi tapahtua mutta kyllä se on epätodennäköistä koska se kallio on miljardeja vuosia ollut siinä

se on kokenut monet jääkaudet ja siinä mielessä se pelottelu jotta se olisi jotenkin suomessa hoidettu huonosti tai hoidettaisiin suomessa huonosti on kyllä täysin kukkua koska jossakin muualla on todennäköisesti jo jos katsoo niitä säteileviä eriä joita tuolla maailmalla on hyvin huonostikin kohdeltu niitä ja jopa meriin haudattu mutta jos puhutaan suomalaisesta voimalasta niin kyllä siinä tällä hetkellä ainakin jos tämän tyyppinen moraali kestää suomessa asia on hoidossa

siinä mielessä minä koen sen turvalliseksi kun nyt tällä hetkellä tuolla vesialtaissa on näitä sauvoja olemassa jo jotka odottavat loppusijoitusta

minä en näe sitä ongelmana suomessa vaikka meille rakennettaisiin lisää ydinvoimaa koska se on hanskassa enkä näe fennovoimallakaan ongelmaa siinä koska on todennäköistä toivon mukaan toivotaan toivotaan jotta sinne onkaloon tulee vähän lisää tunneleita jolloin saadaan yhden ydinvoimalan jätteet vielä sinne sopimaan koska on järjetöntä lähteä rakentamaan uutta vastaavaa rakennelmaa mikä siellä on olemassa

minä en usko sitä että suomalainen ydinjäte menee likaisiin tai puhtaisiin pommeihin raaka aineiksi vaan kyllä niin kuin sanoin jos tämän tasoinen moraali kestää suomessa yllä niin meillä kyllä lainsäädäntö estää sekä ydinjätteen viennin että tuonnin ja toivon mukaan tämä kestää

minä vielä luotan kuitenkin suomalaisiin sen verran jotta ei tässä nyt heti olla ainakaan lakia muuttamassa siihen suuntaan jotta pommeja ruvettaisiin tekemään näistä ydinjätteistä

muualla maailmassa voidaan ja sitä jätettä on riittävästi niihin pommeihin vaikka koko maapallo tuhottaisiin että se ei meidän tähän ydinvoimalapäätökseen vaikuta yhtään jotta niitä pommeja jotkut tekevät siellä mutta me voidaan tehdä turvallisesti kuitenkin voimaa täällä sähköä

sitten tuonti vai vienti

siinä tapauksessahan pitäisi miettiä viedäänkö me mitään tuotetta suomesta ollenkaan viedäänkö me puujalostustuotteita ulos ollenkaan kun se on paha asia

se tuo vientituloja ja myllyjenhän pitää jauhaa

sillä on oma hintansa ja uskon sillä tavalla jotta se hinta kuitenkin määräytyy yhä edelleen näiden eurooppalaisten hintojen mukaan

se väittämä jonka valiokunnissa on kuullut jo alussa todettu jotta kun tehdään lisää ydinvoimaa se tulee nostamaan sähkön hintaa se yhtälö ei sovi minun nuppiini

sitten iso asia joka noissa vastauspuheenvuoroissa eilen käytiin on se jotta minusta nämä olisi pitänyt käsitellä yhtä aikaa siis uusiutuva paketti ja tämä ydinvoiman lisärakentaminen koska silloin olisi tullut selkeästi esille se mihin meidän uusiutuvat riittävät kaiken kaikkiaan

sitä menee liikenteeseen jatkossa enemmän ja menee lämmitykseen ja korvaamaan tuontiriippuvuutta kivihiiltä ja öljyä jopa maakaasua

silloin siinä paketissa jos se koko se paketti olisi yhtä aikaa ollut esillä väitän sillä tavalla jotta silloin tulisi pula näistä uusiutuvista

mutta nyt tässä paletissa ei nähdä kuin tämä yksi jolloin voidaan väittää jotta kyllä tämä sähköntuotanto voidaan korvata puulla ja kaikilla näillä tuulella ja auringolla ja peltoenergialla ja biomassoilla ja muilla

totta kai voidaan

minä ennemmin teen niistä jotain jalosteita ja myyn ulos ja otetaan tuonnista rahat eikä polteta niitä ei tehdä siitä sähköä koska puu on liian arvokasta siis tämmöinen paksumpi puu polttoon ja sähkön tekoon

sitä muuta roipepuuta me tarvitaan sitten jatkossa liikennepolttoaineisiin ja lämmitykseen ja osin tulee sähköäkin näistä vastapainelaitoksista

minä näen jotta tämä uusiutuvat ja tämä ydinvoimaratkaisu eivät ole ristiriitaisia keskenään koska samanaikaisesti kuitenkin me joudumme kehittämään energiatehokkuutta ja meidän pitää kehittää sitä

me joudumme etsimään ratkaisuja uusia teknologioita kaikilla sektoreilla mitä äsken kuvasin katsomatta mikä on se juttu ja silloin meillä on mahdollista tehdä se sinä aikana kun tämä siirtymäaika on koska siirtymäaika on myös näissä ydinvoimaloissa eihän tämä ole pysyvä

sanotaan että sitä merivedestäkin saadaan mutta en usko että sitä saadaan kannattavasti talteen jolloin pitää ottaa se huomioon jotta se loppuu samaten öljy loppuu ja kivihiili maakaasu

me joudumme sinä aikana siis tässä välivaiheen aikana etsimään semmoiset ratkaisut jotka ovat kestäviä ja ne ovat uusiutuvia mutta tämä välivaihe on elettävä

se on käytettävä hyödyksi

ei pidä tuudittautua siihen jotta heittäydytään laakereille lepäämään ja katsotaan jotta kun loppuu niin loppuu vaan sinä aikana pitää kehittää ne järjestelmät ja systeemit joilla tehdään tämä mahdolliseksi jotta elintasoa ei hirveän paljon tarvitse laskea

mutta näin lopuksi niin kuin hyvissä seuroissa sanotaan olen tämän esityksen kannalla kahden ydinvoimalan ja tämän loppusijoitusesityksen kannalla